olen ottanut vastaan tämän lyhyen mutta kiivaan ministeripestini aikana lukuisia vetoomuksia esimerkiksi lääkärikunnalta siitä että he eivät voi hoitaa tehtäviään kuten kokevat että heidän tulisi hoitaa johtuen siitä että tämä lainsäädäntö on näin pahasti tässä asiassa rempallaan

puhemies

pahoittelen tässä samalla sitä että kun olen odottanut täällä näiden omien esitysteni käsittelyä koko iltapäivän en valitettavasti voi jäädä käymään tätä keskustelua mutta olen edustajien käytettävissä luonnollisestikin myös tämän keskustelun jälkeen

kiitos arvoisa puhemies

ehkä vielä palaan aivan lyhyesti tähän sote keskusteluun kun se tuntuu kovasti kiinnostavan ymmärrettävästi myös tässä salissa

haluan nyt vain muistuttaa siitä että tämän työryhmän työ on siis tänään luovutettu minulle

on aivan selvää että hallitus on tehnyt ne omat aikataulunsa siten että nyt tuo esitys lähetetään lausunnoille jotta saamme myös sen tärkeän palautteen kunnista ja muilta toimijoilta tähän työryhmän työhön

kuten täällä on monen kertaan jo todettu nämä perustuslailliset kysymykset ovat sellaisia jotka on tunnistettu jo tämän työn aikaisemmassa vaiheessa

eli tässä työryhmän työn vaiheessa niitä on hahmotettu ja käyty läpi ja nyt hallituksen puolella tietenkin täytyy katsoa sitten myös nämä omat arviot tästä asiasta hyvin tarkasti

ei ole tarkoitus tietenkään hallituksen semmoista esitystä eduskunnalle tuoda jonka jotenkin tiedämme erittäin ongelmalliseksi

mutta muistutan myös samalla meitä kaikkia siitä että perustuslakitulkintaa tässä maassa lopulta tekee tämän talon perustuslakivaliokunta ja se on se lopullinen paikka missä perustuslainmukaisuutta arvioidaan

on tietenkin aivan selvää että tällaiseen isoon uudistukseen liittyy monenlaista epävarmuutta ja varmasti myös huolta niin työntekijöiden kuin myös asiakkaiden keskuudessa

arvoisa puhemies

kun edustaja niikko täällä niin kiihkeästi nämä meidän esittämämme tutkimustiedot halusi kumota niin olisi kyllä mielenkiintoista sitten kuulla mihinkä vastaavaan tutkimustietoon te perustatte omat esityksenne

mutta minua on vähän vaivannut tässä kaikessa sote keskustelussa se että hyvin usein ajatellaan että tämä nykytila johon vertaamme näitä uudistuksia olisi jotenkin staattinen ja pysyvä ja näinhän asianlaita ei tietenkään ole

edustaja soinin puheenvuoro oli kyllä erikoinen kun olisin halunnut kuulla hänen perustelujaan tässä asiassa

ehkä tässä vaiheessa muutamia kommentteja täällä käytyyn keskusteluun

en käy toistamaan sitä mitä tuossa aiemmassa vastauspuheenvuorossani kävin läpi kun perustelin tämän uudistuksen välttämättömyyttä mutta kun nyt on kuunnellut tätä keskustelua niin kyllä hyvät kollegat on sanottava että on aika hankala tehdä sellaista muutosta jossa mitään ei muutettaisi

itse ainakaan en haluaisi sellaista hitaan näivettymisen tietä ja polkua joissa pikku hiljaa rapautetaan näitä palveluita ja sen vuoksi tämä rakenne on niin oleellinen asia että sen avulla voimme saada vahvuutta ja voimaa niin että ne palvelut voidaan turvata

saimme tämän porukan kasaan olen siitä äärimmäisen iloinen mutta eihän se nyt niinkään voi olla että hallituspuolueilta olisi jotenkin kielletty tällaisten aloitteitten teko saati sitten kun tässä on mukana useita puoluejohtajia jotka ovat omissa puolueen päätöksissään sitoutuneet tasa arvoisen avioliittolain edistämiseen kuten sosialidemokraatit

kun saa tässä roolissa kiertää eri puolilla suomea niin siellä se niin ammattilaisten kuntapäättäjien kuin monien muidenkin viesti minulle on ollut se että tehkää jo jotain päättäkää tästä asiasta koska tätä epävarmuutta on jatkunut toistakymmentä vuotta tämän asian ympärillä nämä ongelmat on tiedostettu pitkään mutta mitään päätöksiä ei ole saatu aikaiseksi

eihän se voi olla niin että nämä puoluejohtajat pitäisi pistää hallituksen aikana johonkin pannaan että he eivät saisi olla tällaisissa prosesseissa mukana

se liittyy moniin sosiaalipuolen asioihin jotka tässäkin keskustelussa ovat tulleet esiin ja on äärimmäisen tärkeä lakiuudistus

arvoisa rouva puhemies

vielä vain täsmennän että todellakaan nyt ei ollut kyse mistään uudesta kannanotosta ympäristövaliokunnan osalta vaan nimenomaan täällä mietinnössäkin lyhyessä sellaisessa todetaan että viitataan tuon isomman asunto osakeyhtiölakipaketin mietintöön ja sen yksityiskohtaisiin perusteluihin

se on ollut viesti hallituksen suuntaan ja minun suuntaani ja uskon että se on tavoittanut aika monet tuossa ohjausryhmässä mukana olleet edustajat myöskin

mutta tämä demokratiakysymys johon täällä useat puhujat ovat viitanneet ei ole vähäpätöinen asia ja juuri sen vuoksi esimerkiksi tuossa ihan esittelypuheenvuorossani aivan avoimesti yritin kuvata niitä haasteita ja ongelmia joita tässä esityksessä edelleen on

eli tämä hissin jälkiasennuskysymys joka tässä keskustelussa on nyt noussut esille oli kyllä valiokunnan kannanottona tuolloin jo kun tätä isompaa pakettia käsiteltiin eli se ikään kuin oli mukana siinä mutta nyt oli selvästikin sitten käytännön elämässä tullut eteen tilanteita joissa koettiin että on tarpeen selventää tätä pykälämuotoiluaisemmäksi

haluan vain nyt lyhyesti kommentoida tässä esitettyjä näkökulmia siitä että tämä olisi jotenkin kiireellä valmisteltu

ei niitä tarvitse käydä peittelemään ne ovat asioita jotka tämän talon perustuslakivaliokunnan tulee käsitellä koska tuo ohjausryhmä ei ole perustuslakivaliokunta

tässä on erittäin merkittävästä pohjatyöstä kyse aika harva lakiesitys itse asiassa tulee valmistelun kautta siten että siinä pohjalla on olemassa terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen selvitys erillinen selvitys siitä teemasta

ja tätä on käsitelty sosiaali ja terveyspoliittisessa ministerivaliokunnassa jossa olemme muun muassa etsineet vastauksia niihinkin kysymyksiin joita täällä todennäköisesti tarkoitettiin edustaja mäntylä viittasi niihin asiantuntijoihin

arvoisa puhemies

yleiskeskustelu on päättynyt pyritään yksityiskohtaisen kesän jälkeen eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyvän pykälämuotoilua ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena

monia asioita joihin toivottavasti edes osittain ehdin tässä kommentoida

ensinnäkin edustaja rehula nosti tietenkin aivan tärkeän ja huomionarvoisen asian esille että kyllä tässä haastetta riittää kun katsomme sitten valtion puolen toimia ja kuntatalouden tilaa yhteistyössä minkälaisia haasteita tulee myöskin tälle peruspalvelujen kontolle esimerkiksi nyt tämä rakennepaperi ja siellä olevat normitalkoot

olemme siis kuulleet nämä huolet

ja jaan kyllä sen käsityksen joka täällä on esitetty että tarvitsemme lisää avoimuutta ja tarvitsemme lisää läpinäkyvyyttä myös siinä minkälaista vaikuttavuutta meidän eri palveluissamme kansalaiset saavat

ja kun edustaja rajamäki totesi että tulee lisää kunnille kustannuksia niin niin kuin esittelypuheenvuorossa totesin nämä kustannukset tullaan sitten kunnille korvaamaan enkä usko että tästä todellakaan syntyy mitään kovin massiivista kustannusta koska tämä on hyvin rajattu joukko ihmisiä joita tämä koskee

kyllä suhtaudun hyvin nöyrästi sen tehtävän edessä siihen että on erittäin tärkeää katsoa ettemme tee sellaista karhunpalvelusta että siirrämme sitten kustannuksia jonnekin tulevaisuuteen

tässä varmasti tarvitaan jatkossa myös kansallisesti rivakampaa otetta että pystymme luomaan sellaisia järjestelmiä joissa tämä vaikuttavuus tulee näkyväksi

ja niin kuin sanoin esitystä pitää voida perustella niin ihmisoikeusnäkökulmilla kuin myöskin kansanterveydellisillä näkökulmilla ja ihmettelen kyllä kovasti jos nämä näkökulmat tässä salissa jäävät näin vähälle huomiolle

lastensuojelun osalta totean vain että lausuntokierros on syyskuun loppuun mennessä tästä kananojan raportista ja sen jälkeen myöskin hallituksen piirissä varmasti laajemmin joudutaan keskustelemaan siitä minkälaisia mahdollisuuksia meillä on viedä eteenpäin

moni kuntapäättäjä kertoo minulle omassakin maakunnassani että no meillä on se sote kuntayhtymä he päättävät siellä vähän mitä haluavat emme me heidän päätöksiinsä oikein pysty vaikuttamaan

edustaja urpalainen kysyi näistä sähköisistä järjestelmistä ja totean että meillähän sähköinen resepti on käytössä jo julkisella puolella ja siihen on yksityinen puoli liittymässä mukaan

kuntien välisestä yhteistyöstä on näissä uusissakin kuntayhtymissä kysymys joissa siis kunnat ovat kaiken keskiössä

myöskin potilastietoarkiston käyttöönotot tulevat alkamaan joten kyllä olen ihan luottavainen entisenä tarkastusvaliokunnan jäsenenä että saamme näitä asioita nyt paremmalle tolalle

arvoisa puhemies

edustaja alanko kahiluoto peräänkuulutti aivan oikein näitä toimeentulotuessa asumistuessa edelleen olevia haasteita

mielestäni siitä on pidetty kiinni tässäkin mallissa mutta se että olisimme laittaneet kaikki kansalaisten keskeiset hyvinvointipalvelut jonkinlaiseen kilpailuttamiskierteeseen jossa tämä uusi sote alue olisi siis alkanut solmia satoja jopa tuhansia erillisiä sopimuksia ei ole kyllä ainakaan minun käsitykseni eikä ohjausryhmänkään käsitys siitä mikä on kansanvallan rooli esimerkiksi kansalaisten keskeisissä hyvinvointipalveluissa

ehkä ihan muutama kommentti käytyyn keskusteluun

meillähän on parhaillaan nyt työryhmäkin joka toimeentulotuen osalta näitä koettaa selvittää

erityinen huoli liittyy ainakin omalta kohdaltani juuri siihen että meillä on paljon nuoria jotka ikään kuin jäävät hyvin pitkäkestoisesti juuri toimeentulotuen jonka pitäisi olla se viimesijainen tuki varaan

niin kuin esittelypuheessani totesin olemme kyllä kuulleet toiveita siitä että pitäisi olla enemmän mutta toisaalta taloudellinen tilanne ei nyt mahdollista tämän parempaa mahdollisuutta näissä liikkua

meidän pitäisi löytää keinoja joilla voitaisiin nopeammin saada heidät takaisin sitten työelämään tai koulutukseen muiden palveluiden ja etuuksien piiriin jos näin on että olisi todella viimesijainen keino sitten tuo toimeentulotuki

hyvät ystävät nyt ei tätä hyvinvointipalveluhommaa voi ihan noin vain verrata johonkin muuhun yritystoimintaan niin kuin täällä jotkut edustajat ovat tehneet

sitten pitää muistaa että näillä rahoituksilla on pystytty kuitenkin turvaamaan hyvin monen poronhoitajan sijaisapu myös näiden kokeilujen osalta niin että tästä varmasti on apua joka tapauksessa moninaisissa tilanteissa joissa tätä apua tarvitaan

edustaja vehviläinen kysyi tästä omaishoidon aikataulusta ja taisin jollakin kyselytunnilla vastatakin että se prosessihan on käynnissä ja vuoden loppuun mennessä tuo kansallinen omaishoitoa kehittävä työryhmä sitten jättää loppuraporttinsa ja sen jälkeen tulee tietenkin arvioinnin paikka miten tässä menemme eteenpäin

pk yritysten osalta huolta olemme kuulleet ja nimenomaan on yritetty turvata noilla kirjauksilla sitä että kun tulee tämä iso sote alue ja siellä pystytään ohjaamaan myöskin toimintaa niin kilpailuttamisen osaaminen todennäköisesti tulee kasvamaan

tässä esityksessä on siis kyse asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta ja tämä sisältää muun muassa esitykset talokohtaisten hoitovastikkeiden tasauksen kieltämisestä sekä siitä että asumisoikeuden haltijat saavat nykyistä tarkempia tietoja käyttövastikkeen määräytymisestä

ihan samaa mieltä olen edustaja maijalan kanssa siitä että porotalouden taloudellinen kansantaloudellinen merkitys kulttuurinen merkitys ja moni muu on huomioitava tässä kokonaisuudessa

siellä on useita vaihtoehtoja millä tavalla tätä palvelujen ja myöskin sitten tuon omaishoidon tuen maksatusta jatkossa pitäisi viedä eteenpäin

näin monet sellaiset toimijat joutuvat heikkoon asemaan joilla olisi itse asiassa annettavaa kun se kilpailuttamisen osaaminen on ollut vähän sitä ja tätä

sen korjaan kuitenkin että monikanavaisen rahoituksen ongelmat ovat hallituksen yhteisessä rakennepaperissa kirjattuina

sitten lakiin on tässä esityksessä ehdotettu lisättäväksi myös säännös omistajan velvollisuudesta antaa tietoja käyttövastikkeella katettavista menoista

eli luotan kyllä siihen että tämä uusi järjestelmä pystyy myös tässä mielessä huomioimaan näitä tärkeitä niin yritystoimijoita kuin järjestötoimijoita joiden osaamista me tarvitsemme tässä järjestelmässä myös jatkossa

sitten useampi edustaja kiinnitti huomiota tähän mahdollisuuteen pää teksti viesti viedä se vie tekstiviestin avulla ikään kuin ilmoittaa tästä asiasta

omakustannusperiaatetta ehdotetaan täsmennettäväksi ja sen lisäksi ulkopuolisten palvelujen lisäksi myös konsernin sisällä tuotetut asumisoikeustalojen käyttämät palvelut pitäisi jatkossa kilpailuttaa

ictn osalta meillä on mahdollisuus tämän uudistuksen myötä saada merkittäviä hyötyjä ja sote alueille tulee iso vastuu tämän toiminnan koordinoinnista

niin kuin edustaja ojala niemelä täällä totesi hän kysyi tätä asiaa jo aiemmin me olemme todellakin tätä pyrkineet selvittämään mutta tässä todellakin on tilanne se että meidän virkamiestemme mukaan kysymys on asiasta jossa meidän tulee myös katsoa tätä eu lainsäädäntöä mutta itse ainakin olen ihan valmis siihen

haluan myös kiinnittää huomiota tuohon valiokunnan yksimieliseen lausumaehdotukseen ja siinä siihen kohtaan joka äsken vielä jäi mainitsematta eli energiatehokkuuden merkittävään parantamiseen joka olisi hyvin tarpeen myöskin ilmastopoliittisista syistä

vielä puhemies lopuksi totean tästä rahoituksesta joka täällä on noussut myöskin paljon esille että nyt ei pidä kyllä lannistua näiden laskelmien edessä kun täällä joku edustaja totesi että tunnetaan toivottomuutta että tällä tavallako tässä nyt käy

minustakin tällainen projektiluonteisuus ei ole tämänkaltaiselle toiminnalle hyväksi mutta kun tunnette kaikki ne taloudelliset haasteet joissa tässä nyt ollaan niin ihan kaikkia asioita emme valitettavasti tässäkään budjetissa pystyneet hoitamaan

muistutan nyt että nämä laskelmat ovat arvioita tulevasta ja todelliset luvut tulevat selviämään vasta kun sote alueiden budjetit ovat selvillä

toivonkin että valiokunta käsitellessään tätä asiaa nyt selvittää analogian esimerkiksi tähän työvoimapalvelujen kohtaan mikä tässä nostettiin esille koska sitten on myös kysymys siitä miten me kansallisesti tulkitsemme lakia sähköisestä asioinnista

tiusanenkin pidän hiukan harmillisena sitä että valiokunta ei ollut kuitenkaan valmis tähän parin kuukauden sinänsä pieneen pidennykseen jolla olisi kuitenkin voitu varmistaa se että ei vuodenvaihteessa ole täydellinen kaaos tuolla kuntakentällä kun näitä hakemuksia sitten tulee ruuhkaksi asti todennäköisesti mutta myös sen vuoksi että hankkeitten suunnittelu olisi mahdollisimman korkeatasoista ja myöskin tässä tämä energiatehokkuuden näkökulma pitäisi ottaa huomioon

ensinnäkin meidän näkemyksemme mukaan tämä lakiesitys on parannus nykytilanteeseen nähden

arvoisa rouva puhemies

ohjausryhmä on lähtenyt siitä että minkään kunnan aseman ei pidä muuttua kohtuuttomaksi tämän uudistuksen myötä ja siksi on yritetty rakentaa tätä siirtymäjärjestelyä ja tasausta tähän sisälle jotta näin ei myöskään kävisi

täällä on lukuisissa puheenvuoroissa ikään kuin annettu ymmärtää että me jotka vastustamme tätä hotellin laajennushanketta emme jollakin tavalla ymmärrä näitä hienoja perusteluja joita tässä hallituksen esityksessä on tuotu esille

varsinkin tämä käyttövastikkeiden määräytymisen perusteiden selventäminen on tärkeää asukkaiden kannalta ja myös tämä tiedonsaantikysymys on hyvin oleellinen

ja siinä jos se on mahdollista tekstiviestin avulla muissa yhteyksissä tietenkin voi ajatella eikö se olisi sovellettavissa myöskin tähän kysymykseen

näinhän tietenkin onkin emme ymmärrä näitä perusteluja koska meille on esitetty valiokunnassa muun muassa aivan toisenlaisiakin näkemyksiä tästä asiasta

nykyisinhän asukkaan maksamia käyttövastikkeita voidaan käyttää tuon kyseisen asunnon sijaintiosoitteessa mutta myös saman omistajan muissa kohteissa

tässä varmaan sitten maatalousyrittäjien eläkelaitos on se oikea paikka joka asiantuntijakuulemisessa voi ehkä esittää tähän vähän lisänäkemystä

eli nyt on vaarana kyllä se että yllättävän monet taloyhtiöt jäävät tästä junasta koska tämä aika on näin lyhyt

mitä tulee ylipäätään sosiaalipolitiikan kysymyksiin ja siihen miten euroopan unioni näihin asioihin puuttuu niin on totta se että näitä kysymyksiä tulee yhä enemmän risteävästi

enkä ollenkaan sano että tämä meidän ehdottamamme kaksi kuukautta nyt olisi sitä välttämättä mitenkään kriittisesti pidentänyt mutta kun tiedämme että taloyhtiöissä on tietyt yhtiökokoukset ja muun rumban pyörittäminen kestää niin tällä olisi voitu antaa pieni jatkoaika näille yhtiöille jotka eivät nyt tähän hakuun ehdi

tällä tavalla voidaan ajatella että asukas voi muun muassa vaikuttaa itse kustannusten muodostukseen ja tuossa mietinnössä on mainittu muun muassa energiansäästösyyt jotka puoltavat myös tämän muutoksen tekemistä

haluan kuitenkin muistuttaa kun esimerkiksi edustaja leppä mainitsi kysymyksen siitä miten äitiyslomakysymyksissä jatkossa toimitaan myöskin maatalousyrittäjien kannalta että me olemme kyllä ministeri orpon kanssa aikoneet aika tiukasti pitää kiinni siitä kannasta että tämä on osa suomalaista järjestelmää

ministeri räty tuossa jo tuota lapsilisäkysymystä kävikin läpi

muistanette hyvin että sanoin tuolloinkin että kukaan ei leikkaa lapsilisiä perheiden kiusaksi tai ikäväksi vaan meillä on oikeasti isot taloudelliset haasteet

kilpailuttamisvelvollisuutta pidetään myös valiokunnassa hyvänä koska nyt tällä hetkellä voimassa olevan lain mukaan tässä asiassa on ollut selkeitä epäselvyyksiä

ja niin kuin tiedätte koko tämän kauden oikeastaan siihen viime kehysriiheen asti stmn isoja pääluokkia ja momentteja kuten lapsilisämomenttia on pyritty suojaamaan on pyritty varjelemaan tätä kaikista läheisintä toimialuetta joka on kansalaisten iholla mutta talouden lukemat kuten me kaikki hyvin tiedämme ovat hyvin haastavia

aran valvontaroolia pidetään hyvänä asiana mutta samalla muistutetaan siitä että nuo aran resurssit olisi myös varmistettava

arvoisa puhemies

tämä pelkkä lakiesityksen antaminen on luonut paineita muille kansallispuistoille ja niiden rakentamiselle mutta myös alempitasoisen suojelun paikoille

asumisoikeusasiat ovat olleet julkisuudessa tässä viime päivienkin aikana aika voimakkaasti esillä ja valiokunta on loppupuolella tätä mietintöä sitten käynyt hieman läpi sitä minkälaisesta järjestelmästä tässä järjestelyssä on itse asiassa kyse

ja siinä tilanteessa jossa keväällä olimme oli välttämätöntä myös katsoa onko löydettävissä sellaisia keinoja jotka mahdollisimman vähän puuttuisivat kuitenkaan siihen kaikkein pienituloisimman lapsiperheen arkeen ja silloin päädyttiin tähän valitettavaan lapsilisäleikkaukseen

aivan haluan nyt vain todeta sen että ministeri täällä ykköskäsittelyn ohella työn ollessa käsittelyssä niin ykköskäsittelyssä kyllä totesi että eihän tämä kaksi kuukautta nyt mikään aivan mahdoton olisi ollut ja ainakin oma huoleni tässä valiokunnan kuulemisten perusteella on nimenomaan se että meillä on pienimuotoinen kaaos tuossa vuodenvaihteessa päällä koska tämä ruuhkautuu ja emme ole aivan saaneet vakuutusta siitä että nämä hallinnolliset resurssit eri puolilla suomea ovat kunnossa ajatellen tätä tilannetta

mutta nyt sitten budjettiriihessä kuten ministeri räty totesi on käyty läpi sitä vähennysmallia jolla voidaan ehkä osittain myös sitten tulla vastaan lapsiperheitä tässä hankalassa tilanteessa

ensinnäkin täytyy korostaa sitä että me hyvin monessa asiakohdassa kannatamme tämän tiedonannon ja hallituksen linjauksia valmistautumisessa kööpenhaminan ilmastokokoukseen

siitä että kasuistinen säädös saattaa tosiasiassa sisältää konkreettista tapausta koskevan hallintotoimen tai lainkäyttöratkaisun

tällä on selkeä luonne ikään kuin omistusasumisen ja vuokra asumisen välimaastoon sijoittuvana pysyvyyssuojan antavana vuokra asumisen muotona

no toinen asia joka täällä nousi esille useammassa puheenvuorossa on kotihoidon tuen uudistus

mekin haluamme kunnianhimoisen ja kattavan sopimuksen aivan niin kuin hallituskin ja yhdymme myös siihen tärkeään huomioon että mitä kauemmin tätä kansainvälistä sopimusta toimenpiteitä odotellaan sitä kalliimpi tästä urakasta tulee meille kaikille

tästäkin asiasta kävimme yhdessä teidän kanssanne hyvät kollegat välikysymyskeskustelun täällä

mutta tässä käydään jatkuvasti tätä keskustelua onko se lähempänä omistusasumista vai lähempänä vuokra asumista

nyt käsillä olevassa vanhuspalvelulain muutosesityksessä lakia ehdotetaan täsmennettäväksi siten että se entistä paremmin toteuttaa lain alkuperäistä tavoitetta kotiin annettavien palveluiden ensisijaisuudesta

kaksikin kertaa itse asiassa aivan totta